vielä ei tiedetä lainkaan miten palvelut saadaan kuntatasolla järjestettyä siten että palvelut ovat tasapuolisesti kaikkien kansalaisten saatavilla tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta

se on komission tukipolitiikan muutos

tämä on semmoinen periaate että kun näitä kansallispuistoja tulee lisää niin myöskin eteläsuomalaisilla pitää olla mahdollisuus metsästää siellä alueella niin kuin pohjois suomessa on

tämä edustaja heinosen tekemä lakialoite kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä on kannatettava

suomessa yksityismetsäomistajat omistavat metsät ja valtio omistaa osan mutta yritykset eivät omista kovinkaan paljon metsiä

oman kuntani lähistöllä olen myös huomannut että on ollut tarvetta järjestää useamman kunnan yhteistyönä tällaista työtoimintaa vaikeasti työllistyville

ja nyt jos eu myöntää tuet vain yrityksille suomalaista yksityismetsänomistajaa uhataan ja hänen omistusoikeuttaan

tätä järjestämistä ei tietenkään mitenkään saisi vaikeuttaa koska monesti nämä vaikeasti työllistettävät eivät pysty kovin kauas asuinpaikastaan menemään tähän kuntouttavaan työtoimintaan

tämän lähetekeskustelun ensimmäisessä puheenvuorossa edustaja erkki virtanen totesi että tämän uudistuksen läpi vieminen vaatii uskoa

me emme ole saamassa eusta mitään mutta eu ottaa täältä raaka aineet niin kuin se ottaa kaivoksilta monikansalliset yhtiöt ottavat metallit kaivoksista ilmaiseksi

me olemme banaanivaltio

edustaja mäkipään äsken ehdottama laajennus olisi varmaan ihan toivottava tulevaisuudessa ja kaikki perussuomalaiset varmasti ovat sen takana

omaishoitajat tekevät arvokasta työtä hoitamalla vanhempiaan puolisoitaan tai muita omaisiaan

arvoisa puhemies

tämä raskas ja vaativa työ on aliarvostettua maassamme

mutta tietysti kun eu maita ja ulkopuolisiakin maita lama painaa niin siinä voi kumminkin olla pientä haastetta että lähdetään cleantechin lähinnä puhdistusteollisuuteen suuntautuviin tuotteisiin panostamaan muissa maissa

kunnat säästävät suuria summia kun omaiset hoitavat vanhuksiaan ja vanhustenhuollon paikkojen tarve vähenee siltä osin

perussuomalaisilla on oikeita kestäviä vaihtoehtoja työllisyys ja teollisuuspolitiikkaan

kysyn arvoisalta ministeriltä

miten palvelut oikeasti aiotaan turvata jos ja kun näillä järjestelyillä vaurioitetaan koko kuntakenttää ja ajetaan kunnat leikkaamaan ja lopettamaan kaikkia muita

puu on uusiutuva raaka aine ja ympäristöystävällinen vaihtoehto

perussuomalaiset esittävät varjobudjetissa panostuksia puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

metsiä voidaan hyödyntää myös bioenergian tuotannossa jossa kannattavuutta voidaan parantaa alan verotusta keventämällä

täällä budjettikirjassa on määritelty suomen kehitysyhteistyö siten että se perustuu kehitysmaiden määrittämiin kehitystarpeisiin maiden omiin kehityssuunnitelmiin ja tavoitteisiin ottaen huomioon myös muun muassa avunantajayhteistyön toiminnan sekä suomen omat kehityspoliittiset linjaukset

erikoissairaanhoidossamme nämä potilaat sijoitetaan muun muassa sydänpotilaiden kanssa samoille osastoille jolloin näiden muiden potilaiden saama huolenpito saattaa vaarantua

hallitus on tietoisesti aiheuttanut merkittävää haittaa vientisektorillemme

toivottavasti tässä uudessa sotessa nämä päihde ja mielenterveysongelmista kärsivät potilaatkin saavat omat asianmukaiset hoito osastonsa jotta muut erikoissairaanhoitoa vaativat potilaat eivät joudu kärsimään yhteiskuntamme kasvaneiden sosiaalisten ongelmien tuottamista häiriöistä jopa sairaaloiden osastoilla

esimerkiksi päästöttömään energiantuotantoon säädettiin lisävero

olisin kysynyt ministeriltä mitkä ovat nämä suomen kehityspoliittiset linjaukset silloin kun tukea annetaan semmoiseen maahan kun tässä ovat esimerkkinä olleet nämä missä diktaattorit ja muut hallitsevat ja miten varmistetaan että siellä maassa niitten köyhien asemaa tulee autettua

teollisuuden kärsimykset eskaloituivat keskustan mari kiviniemen hallituksen aikana jolloin tehtiin merkittävä veronkorotus kun hallitus lähes kolminkertaisti toisen sähköveroluokan rasitteen

ja myöskin olisin kysynyt sitä mitä edustaja autto toi esille että hallintoa pitäisi siellä pystyä muokkaamaan niin että myöhemmässä vaiheessa kehitysmaat voisivat itse auttaa itseään ja hankkia työpaikkoja ja parantaa kansalaistensa asemaa

lisäksi ensi vuonna voimaan tuleva rikkidirektiivi kurjistaa jo entisestään vientiteollisuuttamme joten hallituksen toimet ovat vain kiihdyttäneet teollisuuden alamäkeä

perussuomalaisten mielestä väylämaksuista pitäisi luopua kokonaan jotta maamme kilpailukyky ja uskottavuus voidaan palauttaa venäjän transitoliikenteessä

tosin tässä virkkusen selonteossa otettiin tämä demokratian vähentyminenkin että siihen pitäisi keksiä vielä uusi malli ja se jotenkin kuvaa sitä keskeneräisyyttä mikä hallituksen mallilla on

jos nyt kuntia liitetään toisiin niin siellä valtuustopaikat yleensä vähenevät ja se demokraattinen vaikuttaminen vähenee itsestään ja jos nyt samalla kaivataan sitä että kuntalaisten pitäisi pystyä paremmin vaikuttamaan niin sitten puhutaan että muodostetaan kunnanosavaltuustoja ja muita

herra puhemies

käsiteltävässä esityksessä ehdotetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettua lakia muutettavaksi siten että luopujan vähimmäisikää nostetaan ja luopumistapoja ja ehtoja rajoitetaan

tässä maaseutukeskustelussa on varmaan tullut ministerillekin hyviä ideoita lisää edustajien taholta ja olisi tietysti hyvä nyt kun taas uusi hallituskausi on tulossa koettaa kerätä visioita millä maaseudulla pärjätään

hallituksen pitäisi päinvastoin alentaa luopumisikää niin että voitaisiin varmistaa tilojen sukupolvenvaihdos riittävän nopeasti että jatkajat löytyisivät helpommin ja että jatkajakin pystyisi täyttämään nykyisin voimassa olevat jatkamista säätelevät ikäehdot

biotaloutta ja metsätalousinvestointeja paikallista energiatuotantoa ja se että pyritään luomaan työpaikkoja maaseudulle

ja tietysti jos otetaan maamme nuorisotyöttömyys huomioon niin olisi tärkeää että mahdollisimman monet tilat voisivat jatkaa

maaseutu on aina silloin kun on työllisyystilanne ollut huono kyennyt tarjoamaan jos on tehty jotain investointeja tukipolitiikkaa työpaikkoja ihmisille

tietysti nyt olisi korkea aika myöskin koettaa hallintopalveluja säilyttää pitkin suomea kaupungeissa ettei kerätä tänne suomi neidon nilkkoihin kaikkia palveluita

lakiesitys heikentää sukupolvenvaihdosten tekomahdollisuuksia etenkin pienillä tiloilla vaikka olisi jatkajakin tiedossa

koska nyt ovat nämä tietoverkot suhteellisen hyvät kumminkin kaupunkiseuduilla pohjoisemmassakin suomea niin hallinto voi hyvin toimia siellä lähempänä maaseutua

eu aikana on kehotettu pientilojen viljelijöitä kannattavuuden ja elinkelpoisuuden lisäämiseksi käymään tilan ulkopuolella töissä

nyt tämä politiikka on vahvasti muutosvaiheessa ja tällaisia viljelijöitä syyllistetään ja heille tuodaan hallituksen toimesta ja eun toimesta lisää vaikeuksia ja he joutuvat maksamaan tästä euroopan maatalouspolitiikan murroksesta

sitten on hyvä että ministeri mainitsi että tarkoituksena on huolehtia sukupolvenvaihdoksista ja luopumistukiehtojen säilymisestä

hallitus on puhunut juhlapuheissa siitä miten se turvaa ja ylläpitää elinvoimaisen maaseudun sekä sen asukkaiden hyvän toimeentulon ja elämisen mahdollisuudet

perussuomalaiset tahtovat nähdä suomen maaseudun voimavarana ja sekä monimuotoisena että elinvoimaisena asuinympäristönä myös tulevaisuudessa

toisaalta vastustamme myös sitä että maatalouden luopumistukien ehtoja tiukennetaan tavalla jolla oleellisesti sekä huomattavasti vaikeutetaan maatilojen sukupolvenvaihdoksia tilanteessa jossa maanviljelys on huonosti kannattavaa

arvoisa puhemies

meillä oli näitten etelän maaseudun tukien osalta neuvottelut noin vuosi sitten kuumimmillaan ja sanottiin että ne tuet paranevat jotta hallitus sai hyvän voiton

nyt ministeri ihan oikein kuvasi että ollaan ehkä osaltaan plus miinus nolla tilanteessa ettei se ollutkaan niin hyvä voitto

tällä toimenpiteellä on suoria negatiivisia vaikutuksia maatalouteen maatilojen elinkelpoisuuteen sekä maatalousyrittäjyyteen maassamme

herra puhemies

siellä on kuvattu hoitotarpeen kasvua painopisteen siirtymistä kodinomaisiin palveluihin ja iäkkään henkilön toimintakyvyn turvaamista ja hänen tarvitsemiensa näkökohtien huomioonottoa

kolmanneksi perussuomalaisten mielestä nyt tehty esitys ehdotetunlaisena lisää entisestään tilojen alasajoja sekä autioittaa suomen maaseutua

kun samalla nämä tuottajahinnat ovat laskeneet myöskin melko alhaiselle tasolle niin mistä sitten maataloudessa oikein saadaan tuloja

se on virkamiehineen ja ministeriöineen ollut myöskin hyvin hampaaton antamaan kunnille ja kaupungeille ohjeita miten näitä työllisyysmäärärahoja käytetään niin että suomalaiset suomen kansalaiset saavat töitä

tässä mietinnössä ja lakiesityksessä tavoitteena on varmistaa että kunnat varautuvat väestön ikärakenteen muutoksesta aiheutuvaan palveluntarpeen kasvuun ja että iäkkäät ihmiset saavat yksilöllisten tarpeittensa mukaista hoitoa ja huolenpitoa yhdenvertaisesti koko maassa

työtä on valunut yrityksille joita on syntynyt viroon ja muihin veroparatiiseihin ja sieltä ovat myöskin työntekijät tulleet ja suomen työllisyys on ollut kovin surkealla tasolla ja työttömien näkymät ovat olleet synkät

laadukkaiden sosiaali ja terveyspalveluiden avulla uudella lailla halutaan tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia terveyttä toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä osallisuutta

nyt tuntuu että tässä keskustelussa ei ole kovin paljon siihen viitattu ei ole menty piiloon eun selän taakse samalla tavalla mutta olisi aika pistää se kone kuntoon että myöskin ne virkamiehet jotka kaupungeissa ja kunnissa työllisyyttä ja työllisyysmäärärahojen käyttöä suomessa järjestävät saisivat semmoiset ohjeet että siellä rohkeasti pystyttäisiin kotimaisia työttömiä työllistämään

esityksessä niin ikään on tavoitteena siirtää iäkkäälle henkilölle järjestettävien sosiaali ja terveyspalvelujen painopistettä laitoshuollosta kotiin annettaviin ja kodinomaisessa asuinympäristössä toteutettaviin palveluihin sekä vahvistaa iäkkäiden henkilöiden oikeutta laadultaan hyviin sosiaali ja terveyspalveluihin

laissa säädetään myös pitkäaikaisen hoitojärjestelyn pysyvyydestä ja iäkkäille puolisoille annettavasta mahdollisuudesta asua yhdessä

arvoisa puhemies

nämä ovat hyvin tavoitteita mutta hallituksen esityksestä ainakin perussuomalaisesta ja opposition näkökulmasta tulee mieleen mistä löydetään rahoitus asioiden toteuttamiseen

tässä on ensimmäisen kauden kansanedustajana saanut vähän ihmeissään seurata keskustelua kun meidän pitäisi puhua tukipaketeista ja se on käännetty siihen että kysytään mitä mieltä perussuomalaiset ovat eurosta ja siihen on perätty vastausta

myöskin henkilöstömitoitusta on pyöritelty ja lakiesityksestä on poistettu henkilömitoitusta kuvaavat lukuarvot

tämän voisi kääntää nyt sillä tavalla että kysyisin pääministeriltä ja ministeri urpilaiselta miten uskotte tulevaisuudessa käyvän jos me nyt annamme nämä takaukset

arvoisa puhemies

siinä pitäisi ottaa huomioon hoidettavien vanhusten lukumäärä ja myöskin heidän kuntonsa kun mietitään minkälaisia hoitajia tarvitaan

hyvin usein vuodeosastoilla sattuu että kun hoitajan pitää viedä potilasta pesulle taikka wchen niin tapahtuu joku tapaturma kun eivät voimat riitä

ministeri virkkunen löysi jo kaapista hallituksen piilottaman kuntaliitosmörön ei siihen mennyt kuin kaksi tuntia

kaikki hoitajat eivät ole bodareita ja vanhuksen jonka jalat eivät kanna wchen tai pesulle viemiseksi tarvittaisiin hyvinkin kaksi hoitajaa

omaishoidon palkkioiden maksun siirtäminen kelalle ja tiettyjen kunnista riippumattomien palkkioiden säätäminen veisi asioita myöskin eteenpäin jos ajatellaan että omaishoitoa pitäisi lisätä vanhustenhoidossa

silloin jos mitoituksista on kovin tingitty niin iltaisin ja viikonloppuisin siellä ei ole kuin yksi hoitaja viemässä wchen ja se on ikävä katsella omaisia ja vanhuksia jotka ovat vuodeosastolla jos he ovat sitten mustelmilla kun he ovat kaatuneet vessaan vietäessä taikka muuten kun hoitajia ei ole riittävästi

mitkä ovat ne keinot joilla kuntalaisille saadaan paremmat pal velut vieläpä edullisemmin kuin nykytilassa jolloin pienkunnissa palvelut ovat lähellä kuntalaista

perussuomalaisten edustajat mäntylä mattila mäkipää ja juvonen ovat tuoneet vastalauseessamme esitettyjä näkökohtia hyvin esiin

koska meillä on työllisyystilanne se mikä on niin kuitenkin osittain työllisyysvaroista säästyisi jos nuoria pystyttäisiin palkkaamaan hoitotehtäviin

toivonkin että tämä vanhuspalvelulaki tulee toteutumaan ja myöskin resursseja saadaan riittävästi siihen

globalisaatio ja vapaakauppa luo haasteita suomalaiselle elintarviketeollisuudelle alkutuotannolle ja maataloudelle

olemme maa ja metsätalousvaliokunnan kuulemisissa laajasti kuulleet tähän elintarviketurvallisuuteen liittyen ja lausunnossamme toimme esiin monia näkökohtia

arvoisa puhemies

tässä on keskustelun kuluessa saanut kuulla vähän sellaista että on tullut semmoinen olo kuin perussuomalaiset olisivat hallitusvastuussa

mutta ehkä suomen maatalouden säilyttämisen ja kilpailukyvyn kannalta yksi tärkeä joka edellisen edustajan hevosenlihakohustakin tuli mieleen on tämä rajavalvonnan lisääminen ja se minkälaisia elintarvikkeita tuodaan euhun ja sitten minkälaiset elintarvikkeet liikkuvat eussa maasta toiseen

arvoisa puhemies

monenlaista yritystä on ollut ja varmaan kuntien ja valtion virkamiehiä on hyvin työllistetty mutta turhaan kun kaikki esitykset ovat vähän niin kuin kaatuneet tässä hallituskauden mukana

jotenkin olen jäänyt ihmettelemään ettei sitä työllisyyttä ole saatu nostettua mutta tietysti se johtuu edellisten hallitusten ja tämän hallituksen työstä euroopassa ja mukautumisesta euroopan unionin lainsäädäntöön jolloin on tavallaan menetetty työkalut työllistää kotimaan ihmisiä

ministeriö otti nopeasti puheeksi maidontuotantoalan ja venäjä pakotteet

perussuomalaisena en voi hyväksyä nyt esitettyä korotusta kiinteistöveroon

elintarvikkeiden verkottunut tuotanto raaka aineiden kasvava kansainvälinen kauppa ja elintarvikkeiden muuttuminen koostumukseltaan yhä useammasta aineesta koostuviksi vaikeuttavat huomattavasti elintarviketurvallisuuden valvontaa

nyt sopisi ehkä kysyä ministeriltä aiotaanko puuttua puutarhataloutta koskevien venäjä pakotteiden aiheuttamiin menetyksiin koska nyt on jo todettavissa markkinoilla että suomen puutarhatalous tulee tänä vuonna kärsimään huomattavia summia venäjä pakotteiden aiheuttamasta halpatuonnista muista eu maista

samalla suuryritykset joita on kovasti tuettu valtion varoin ovat rakennemuutoksen myötä menneet alas ja sieltä on tullut suurtyöttömyyttä voidaan sanoa

kotikunnassanikin jo laskettiin tämän uuden lakiehdotuksen tuomia vaikutuksia verotukseen ja kunnalle siitä tulevia tuloja

valiokunta toteaa että osa elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun valvonnasta on jo osin siirtynyt eun rajojen ulkopuolelle

on jotenkin surkuhupaisaa kun tietää että kiinteistöveron alarajan korotusta vastaava vero pyritään valtionosuuksia pienentämällä siirtämään suoraan valtiolle

kolmansista maista unionin alueelle tuotavien eläinperäisten elintarvikkeiden on täytettävä eun eläinlääkintälainsäädännössä kyseisille elintarvikkeille asetetut tuontivaatimukset

arvoisa puhemies

on tietysti hyvä että metsäkeskuksen toimintaa pyritään keskittämään virtaviivaistamaan tehostamaan ja mitä kaikkia hienoja ilmauksia tulikaan

tietysti se on hyvin ikävää pienituloisille eläkeläisille jotka menettävät puolisonsa ja kiinteistöveromaksujen ja muiden korotettujen maksujen takia saattavat joutua myymään kiinteistöjään syrjäseuduilla

niille on tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus unionin ulkorajalla sijaitsevalla hyväksyttävällä eläinlääkinnällisellä rajatarkastusasemalla silloin kun ne tuodaan unionin alueelle

valiokunnan puheenjohtaja selvitti hyvin tuota mietinnön henkeä ja sitten edustaja korhonen kuten myös edustaja mattila nosti tuota alueellisuutta esiin

koska puhutaan kestävästä käytöstä niin varmaan osa kertyvästä varallisuudesta pitäisi rahastoida kuten esimerkiksi norjassa on tehty

arvoisa puhemies

tällä kertaa kiinteistöjen myynti ei myöskään ole kovin edullista ei varmaan kaupungissakaan